kansalaisaloite on tietenkin erittäin hyvä asia ja tärkeä täällä ottaa esille

ympäristövaliokunnan mietintöön kirjoittama arviointi on minun mielestäni hyvin perusteellinen mitä pitää arvioida laskentakaavioita hintaa pätevyysvaatimuksia ynnä muuta energiatodistukseen liittyen laki on ollut nyt kymmenen kuukautta voimassa ja samoja kysymyksiä on tässä kansalaisaloitteessa

sitten esitys perussuomalaisten mallista

olen todennut sen aikaisemminkin

ja toisaalta millä voidaan turvata pitkäjänteinen työ jos meillä ei ole minkäänlaista tietoa rahoituksen saamisesta kuin juuri sille muutamalle kuukaudelle

tästä syystä

siksi kysyn että jos olisi tämä vapaaehtoisuus niin mitkä olisivat äskeiseen verrattuna ne kohdat jotta tästä todistuksesta saataisiin parempi kuin nyt tähän mennessä

arvoisa herra puhemies

ihan ensinnäkin perussuomalaisille että minä en tiennyt että valtio ostaa hiiltä jostakin vaikka tukeekin syöttötariffeilla tuulivoimaa

ja keskustalle että yritysten rahoitus tänään sain kuulla on kuudenneksi tärkein syy niistä ongelmista mitä yrityksillä on ja nyt nämä toimet mitä on tehty satsauksina niin tesin finnveran finpron kuin tekesinkin puolelta auttavat kyllä ymmärtääkseni sen kuilun yli jos joillakin yrityksillä yhä edelleen rahoitus on ongelmana

harmaan talouden osalta summista voidaan olla monta mieltä

mutta hämmästelen hieman sitä että nuorisotakuu ei ole toiminut joidenkin mukaan ollenkaan kun lähestulkoon sataprosenttisesti nuorilla on jo suunnitelmat mihin he suuntautuvat

mutta kiitos ministereille siitä että nyt tähän erillinen ohjelma tulee

tässä edustaja kivelälle kysymys

olen hämmentynyt kun minä kuvittelin että sähköyhtiöt ja maanomistajat voivat nyttenkin sopia niin leveästä käytävästä kuin vain on sähköyhtiöllä varaa maksaa maanomistajalle niistä puista ja maa alueista

näistä monet hyvät paikat niin oppisopimuksen lisääminen kuin sanssi kortti sekä koulutuskorvauksen korottaminen oppisopimuksessa ovat niitä keinoja joilla tämä nuorten tilanne paranee

kun me tiedämme että nämä turvallisuustilanteet tässä ongelmallisessa tilanteessa ehkä kriisiytyvät ja tulee uudenlaisia kysymyksiä niin pitäisikö tälle asialle pystyä nopeasti tekemään jotakin

ja nyt se kysymys

mitenkä tämä yhteistyö kun tässä laissa en huomannut viittausta siihen on tässä edennyt ja kuinka suuri määrä kilometreissä tai prosenteissa voidaan sitten tätä kautta näitä verkkoja helpommin rakentaa jos ne saadaan rakennettua niille teiden pientareille

arvoisa herra puhemies

sen takia kannustan kyllä ministereitä olemaan tiukkoina alkoholin myynnin rajoittamisessa vaikka nykyisestäkin jotta työntekijöiden turvallisuus paranee

nyt kuitenkin se ollaan antamassa väliaikaisena ja sille odotetaan euroopan unionin tasolta tulevaa vakausmaksua joka kattaisi näin kaikki euroopan maat

kuten on todettu moni asia on huomattavasti paremmin tässä kohtaa kuin silloin ennen ed

timo kallin ilmoitusta

mielenkiintoinen pointti minun mielestäni tässä ryhmässä joka tätä valmisteli oli se että hallituspuolueitten puolelta jätettiin eriäviä mielipiteitä mikä ehkä kuvaa tätä vaikeutta mitenkä tästä on menty eteenpäin

elikkä tarvitaan pankkien osallistuminen etupainotteisesti tähän talouden riskienhallintaan tulevia kriisejä varten jotta ei oltaisi myöskään niissä tilanteissa kuten ovat tällä hetkellä tuolla keski euroopan ja etelä euroopan puolella pankit joiden pääomittamisesta puhutaan tässäkin talossa tällä viikolla ja tänä päivänä

etukäteisilmoitus olisi mielestäni reilua äänestäjiä kohtaan jotta heillä etukäteen olisi tieto siitä taustasta ketä heidän mahdollisesti edustamansa edustaja sitten edustaa tosiasiallisesti myöskin täällä salissa

ykn päätöslauselma on harvoin niin tiukka että se vaikuttaa suoraan kansalliseen lainsäädäntöön mutta nyt tässä kohtaa ollaan tilanteessa jossa ykn päätöslauselma on se terrorisminvastainen toiminta

sille summalle on todellakin käyttöä tulevaisuudessa vaikka se nyt tällä hetkellä rahastoidaan erilliseen osastoon valtion budjetissa

ja kuten tässä on todettu niin jo aikaisemmin on tehty useita eri lakimuutoksia niin että tätä terrorismin torjuntaa saataisiin suitsittua ja erityisesti se on liittynyt tähän koulutukseen mutta myöskin rahoitukseen johonka tulee myöskin tässä kohtaa lisää säädöksiä

ja varmaan kaikkia myöskin kiinnostavat yritysten lisäksi myöskin kansalaisjärjestöt

me emme ole tällä lakiesityksellä heikentämässä suomalaisten pankkien ja rahoituslaitosten kilpailuetua sillä tämä vastaavanlainen lainsäädäntö on jo käytössä suurimmassa osassa euroopan pankkeja

meillä on kuitenkin tässä muutamia kysymyksiä ja toivon että hallintovaliokunta jossa saan olla lausuntojen antajana mutta myöskin lakivaliokunta sitten ottavat huomioon ja rajaavat tarkkarajaisesti miten tämä suunnittelu tulee todentaa milloin voidaan ajatella että se täyttää tämän rikoslain ehdot että suunnittelu on käynnissä

ja kun aina yleensä meitä verrataan ruotsiin niin ruotsissa tämä samainen lainsäädäntö on jo täyttä totta elikkä nyt pääsemme tasa arvoiseen käytäntöön ruotsin pankkien kanssa

toinen kysymys on jos ihmisillä on tuttavia ympäri maapalloa ja jos suomalainen lähtee jonnekin muualle mitenkä nämä yhteydet huomioidaan siellä vai onko epäilys jos minä menen vaikka ystäviäni tapaamaan johonkin maahan jossa on ehkä enemmän terrorismiuhkaa että minut voidaan luokitella sitten siinä kohtaa epäilyttäväksi henkilöksi

kysymys siitä koskettaako tämä tytäryhtiöitä tai sivukonttoreita

täällä on vedottu siihen mitenkä sitten määritellään näitä rajoja erilaisiin tukimuotoihin

suomessa olevat tytäryhtiöpankit ovat tämän samaisen pankkiveron piirissä kun taas sivukonttorit eivät mutta suurin osa sivukonttoreista jotka suomessa sijaitsevat on niiden maiden yhtiöistä joissa nykyinen pankkiverojärjestelmä tai vakausmaksujärjestelmä on jo olemassa jotenka lähes kaikki pankeista ovat ne sivukonttoreina tytäryhtiöinä tai varsinaisina suomalaisina pankkeina tulevat samalla tavalla tämän pankkiveron piiriin

ja yksi kysymys on kyllä se että jos tässä sitten lasketaan ihan kaikki niin halutaanko tässäkin kohtaa ruveta määrittelemään muun muassa myöskin talkootyön tuntimäärää

mitenkä matkustusasiat tiedot koska kyllä tällä hetkellä meillä on tiedossa että lentomatkustamisen kohdalla eun kanssa puhutaan kaiken aikaa siitä ovatko ne matkustajatiedot viranomaisilla käytössä mutta jos menee tuosta eurooppaan päin vaikka tallinnaan laivalla niin kukaan ei oikeasti tiedä minnekä se ihminen on siitä eteenpäin mennessään matkustanut

kuinka monta tuntia minun äitini vaikkapa tai ystäväni on ollut tekemässä vaalitöitä seisomassa torilla kanssani

pankeilla on tietenkin tässä oma intressinsä valvottavana eikä voi syyttää että pankeilla olisi kaikkein helpoimmat ajat niin kuin ei monella muullakaan yrityssektorilla tällä hetkellä

nyt tiedossa oleva terveydenhuoltolaki ei todellakaan muuta tilannetta vaan betonoi sen nykyisen mallin ja keskittyy ainoastaan sisätöihin elikkä se siitä palveluiden uudelleenjärjestämisestä

rahoituksen osalta varmaankin finanssikriisi selittää osan tästä mutta en ehkä ymmärrä miksi ei kuntien omaa verotuspohjaa olisi voitu nyt myöskin lisätä vaikka finanssikriisi on olemassa

vierastaistelijat on kolmas iso kysymysmerkki elikkä jos ja kun tämä ei kosketa niitä ihmisiä joittenka kotipaikka on suomi niin kun he ovat käyneet kouluttautumassa siellä jossain syyriassa ja tulevat takaisin niin tämä laki ei heitä kosketa ja se on kyllä kummallisen oloista

synkkenevä talouskehitys kaikille yrityksille ovat ne niin pk sektori ja vientiyrityksiä kuin pankkeja tuottaa tietenkin luottotappioita ja muuta tuottavuuden alentamista

ay liike mielestäni ilmoitti vaalien jälkeen kuinka paljon se on tukenut eri ehdokkaita ja työväenyhdistysten osalta kyllä kokemukseni on valitettavasti se että useimmilla niistä ei ole juuri ollenkaan rahaa jotenka toivoisinpa näkeväni ne suuret summat joita sieltä on joidenkin edustajien mielestä kaiken aikaa tulossa

arvoisa puheenjohtaja

samaan aikaan on euroopan tasolla menossa monenmoista säätelymekanismia vakavaraisuusvaatimusta ja muuta jotka varmaan vaikuttavat pankkien tuottavuuteen

tässä perusteet tähän lain tekemiseen on mielestäni se syy minkä takia olen tätä kannattamassa

tämä uudistusajatus koko kuntalaista ei keskity siihen osaan mikä on paras laissa vaan meidän tulevaisuuteemme minkälainen kunta ja palvelurakenne meillä on kymmenen vuoden päästä

arvoisa puhemies

työeläkemaksuihin kohdistuva nousupaine on varsin suuri ja tällä keinolla yhdistämällä nämä kaksi saadaan sitten tätä vakavaraisuutta parannettua niin että se sijoitustoiminta toimii nykyistä paremmin

kunnat ovat nyt joutuneet valitettavasti pikaisillakin aikatauluilla ottamaan näitä palveluja takaisin omaksi toiminnakseen mikä on joskus jopa hieman kohtuutonta niissä tilanteissa kun on haastettu markkinatuomioistuimeen joko kunta tai toisia yrityksiä tai on huomattu että se palvelu ei tuotakaan sitä laatutasoa mitä oli sovittu

suomalaiset pankit haluavat että niitä kohdellaan reilusti samalla tavoin kuin muitakin pankkeja euroopassa jotenka en jaksa uskoa että pelkästään pankkiveron syyllä sanottaisiin tuhansia ihmisiä irti tai että suomalaiset pankit kaatuisivat tai muuta

tähän on tietenkin vaikuttanut myöskin se että meillä on ollut tähän mennessä tämä väliaikainen laki käytössä ja nyt sitten saadaan tällä muutoksella pysyvä lainsäädäntö

jos semmoisia joskus tapahtuu kyllä se koostuu tästä koko kokonaisuudesta niin kuin valitettavasti muillakin yritystoiminnan alueilla tällä hetkellä suomessa

en ihan allekirjoita oppositiopuolueiden erityisesti perussuomalaisten kuvaamaa riskiä siitä mikä olisi tässä nyt sitten tuhoamassa koko työeläkejärjestelmän kun yhdistetään nämä kaksi ja saadaan vakavaraisempi tausta tälle järjestelmälle

olisiko nyt kuitenkin näissä tilanteissa siitä huolimatta että ministeri viittasi kuntaliittoon että se voisi tehdä tämmöisiä suosituksia pikkuisen pistettävä painetta näitten laatusuositusten ja kriteereiden tekemiseen ja sitten toisaalta myöskin katsottava vastuut niissä tapauksissa että on nopeasti kunnissa tehtävä päätöksiä omaksi toiminnaksi ottamisesta

on erittäin hyvä myöskin että tässä samassa yhteydessä tulee verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin säädökset joiden mukaan verohallinto voisi salassapitosäännöksen estämättä antaa verotustietoja finanssivalvonnalle silloin kun tarvitaan näitä tietoja pankkiveron määräämiseksi

mutta kaikkien niiden asiantuntijatahojen joilta asiaa kysyttiin vastaus oli se että nykyiselläkin lainsäädännöllä voidaan purkaa niitä maksuja jo tälläkin hetkellä ja näin on nyt jo tehty jotenka siihen ei tätä uutta lakia tarvittaisi

tämä on erittäin merkittävää että ne tiedot finanssivalvonnalle tältä osin myöskin saadaan jotenka pankkivero tulee kaikilta kerättyä samoilla pelisäännöillä

mutta tämän uudenkin lain perusteella sitä purkamista pienten yhtiöiden hyväksi voidaan yhä edelleen jatkaa jotenka tämäkin syy romuttaa koko tämä lainsäädäntö on mielestäni tarpeeton ja turha

siitä syystä kannatan lämpimästi pankkiveron nopeaa voimaantuloa

arvoisa rouva puhemies

minulla on olo että ulkomaalaislaki on nyt paras aihe josta olen täällä käynyt puhumassa sillä joka viikko tulee vähintään yksi osa tätä jatkosarjaa

kokonaisuutena tämä lainsäädäntö että siirretään tehtäviä niin rajavartiolaitokselta kuin poliisiltakin maahanmuuttovirastolle on hyvä niin että maahanmuuttovirastolle tulee enemmän mahdollisuuksia käsitellä näitä lupia

mutta kun meillä on juuri tällä hetkellä hallintovaliokunnassa käsiteltävänä edellisellä viikolla täällä ollut esitys jossa lyhennettäisiin valitusaikoja muun muassa niin siinä asiantuntijoitten vahva viesti on ollut se että valitusaikoja lyhentämällä käsittelyajat eivät lyhene vaan ne jopa pidentyvät

arvoisa puhemies

eilen aamulla sttn uutisten mukaan uskoimme hyväuskoisina että hallitus on tunnustanut virheensä ja perunut yksipuolisesti suunnittelemansa eläkeiän noston

nyt sitten tässä esityksessä joka tulee kaksi viikkoa sen edellisen jälkeen on direktiivin mukainen käsittelyaikojen määritys joka olisi ollut hyvä tietää jo silloin kun täällä muutama viikko sitten käsiteltiin sitä edellistä jossa yritetään siis keinoa lyhentää käsittelyaikoja joka ei toimi ja nyt sitten tulee käsittelyaikojen lyhennys

arvoisa puhemies

eilisen välikysymyskeskustelun aikana tilanne saikin uusia piirteitä kun pääministeri ei useamman kerran tivaamisenkaan jälkeen suostunut vastaamaan opposition kysymykseen vaan piiloutui työmarkkinajärjestöjen kanssa tekemän neuvottelutuloksen taakse ja sen muotoiluihin

jos katsotaan kunnittain niin on nähtävissä kuitenkin että tämä yhteisöveron korotuksen jatko ja nämä muut toimet eivät itse asiassa vähennä oikeastaan minkään kuntien osalta valtionosuuksia vaan ne pysyvät varsin hyvin

en tiedä toivon että tämä on vain virhe lipsahdus tai jotakin muuta eikä tietoinen yritys saada ensin kiristettyä sieltä valitusaikoja ja sen jälkeen tuoda tämä käsittelyaikojen lyhennys

sosialidemokraattisen puolueen puoluekokous on kahteen kertaan ottanut tähän myönteisen kannan mutta meillä on tietenkin eettisissä kysymyksissä avoin ja suvaitsevainen puolue jotenka varmaan puolueen sisälle mahtuu yksittäisiä edustajia joilla on toisenlainen näkökulma

parlamentarismissa hallitus on kuitenkin vastuussa eduskunnalle eikä työmarkkinajärjestöille samoin kun hallitus on vastuussa kansalle

tietenkin poliiseille jää yhä edelleenkin päätösten tiedoksi antaminen sen jälkeen kun on tullut kielteinen tai myönteinen josta tästäkin on jo yksi lainsäädäntöesitys meneillään niin että tämä voidaan etenkin myönteisissä tapauksissa antaa myöskin maahanmuuttoviranomaisille tehtäväksi

samalla tämä kahden viikon episodi on epäilemättä nakertanut suomalaisten luottamusta koko yhteiskuntaan ja eduskuntaan saatikka varmaan eniten myöskin hallitukseen

on ollut järjestelmä rekisteröidyistä suhteista mutta mielestäni jos me olemme tasa arvoisia oikeuden edessä miksi emme olisi tasa arvoisia oikeudellisesti myös

elikkä ei ole pelkästään poliisit tulevaisuudessa jotka voivat tuoda julki ihmisille minkälainen päätös on tullut mutta tietenkin maasta poistaminen ja ulkomaalaislain valvontatehtävät ovat yhä edelleen rajavalvonnan ja poliisien tehtävinä

nyt tämä on kummallisesti haluttu kääntää historialliseksi uudistukseksi että neuvotellaankin työmarkkinajärjestöjen kanssa mikä on kirjattu myöskin hallitusohjelmaan useampaan eri kohtaan muun muassa näin

yksi iso muutos joka tähän on tulossa nyt kun näitä lupia ei sitten enää haettaisi poliisilaitokselta ja poliisit eivät olisi tässä se lupaviranomainen on tämä esitys että näitä voitaisiin hakea vain yhdeksästä erityisestä toimipisteestä

keskustan puheenvuorosta ei voinut olla huomaamatta kommenttia jossa sanottiin että sdp olisi tyytynyt pelkkiin rakenteiden uudistuksiin kun me kuitenkin olimme mukana aloittamassa tätä kunta ja palvelurakenneuudistusta eikä pelkästään kuntarakenneuudistusta

nyt toivoisin oppositiopuolueilta luottamusta kuntavaaleihin ja kuntapäättäjiin niihin valtuutettuihin jotka varmaan pystyvät arvioimaan tilanteen miten voidaan tulevaisuudessa rakentaa parhaiten niin kuntarakenne kuin palvelurakenne heidän alueillaan jotta heidän omien asukkaidensa palvelut ovat mahdollisimman parhaat

isoa linjaa tästä osuudesta kannatan elikkä lupaviranomaisen toimivaltuuksia maahanmuuttovirastolle mutta tässä on nämä kaksi ongelmaa elikkä pätkityt lainsäädäntövalmistelut jolloinka tehdään ehkä etukäteen sellaisia muutoksia mitkä ovat tarpeettomia ja toisena nämä kohtuuttomat mahdollisesti kohtuuttomat matkat turvapaikanhakijoille

kuntaliiton arvio on kuitenkin se että pelkästään tuottavuutta nostamalla tätä taloustilannetta ei hoideta vaan siihen tarvitaan myöskin rakenteiden ja organisaatioiden uudistusta

arvoisa rouva puhemies

telan kiertueella jossa puhuttiin työeläkeotteista ja informoitiin niistä ihmiset ilmoittivat että heillä olisi halua jatkaa työuraa vaikka kuntoakaan ei riittäisi jos työ olisi kannustavaa

odottaisin sitä kun tämä on tullut kokoomukselta sekä ministeriltä itseltään mitkä ovat ne normit jotka voidaan purkaa niin että ei voida kohdentaa niitä ihmisten palveluihin

me olemme todellakin tukeneet ja tehneet edellisellä kaudella uudistuksia niin verotuksella kuin sopeutuksilla mutta myöskin rakenteellisia uudistuksia ja nyt rakenteelliset uudistukset ovat erilaiset

se on erittäin hyvä että nyt olisitte ottamassa velkaa vähemmän ja tekemässä erilaista veropolitiikkaa kuin silloin kun näitä erilaisia verohelpotuksia hyvätuloisille olitte antamassa

hyppään tähän keskusteluun mukaan niin että hämmennyin kerolan ajatuksesta että pekkarinen on nykyisin työmarkkinajärjestöjen palkkalistoilla

työelämässä jaksamiseen ja työhyvinvointiin on vakavasti panostettava muun muassa työaikajärjestelyin työvapain fysikaalisin palveluin ja muina työterveyspalveluina ja ter veyttä edistävinä palveluina työpaikoilla

olen huolissani suomalaisesta terveydenhuollosta ja on erittäin hyvä että aihe nousee myös täällä esille

niitä tehdään oikeudenmukaisesti niin päivähoitoon vanhuspalveluihin soteen moneen muuhunkin asiaan ei niin että jätetään kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset jotenkin vähemmälle oman onnensa nojaan

jokaisen meistä on tietenkin myös kiinnitettävä huomiota omaan kuntoonsa ja vaikutettava terveyteensä ja hyvinvointiinsa henkilökohtaisilla ratkaisuilla ja valinnoilla mutta huomiota on myös kiinnitettävä johtamiseen työpaikoilla

kyllä

arvoisa herra puhemies

ja siinä kohtaa kun on tehty poliittisia linjauksia poliittiset linjaukset on tehty hallitusohjelmassa ja se linjaus on se että tällä hallituskaudella ei eläkeiän alarajaa nosteta

tämä liittyy kaiken kaikkiaan tähän suureen kysymykseen näistä ulkoistettavista palveluista ja toivon yhä edelleen uudelleen nyt että tässä valtion tuottavuusohjelman tarkastelussa muilta puolueilta tulisi tukea sen puolen ulkoistuksen tarkastelulle

vielä toistan täällä esitetyn kysymyksen

myöskään minulle se ei ole selvinnyt sillä sitä on yritetty edellisten hallitusten aikana ja lisää työpaikkoja näin ei ole saatu

nyt sitten ollaan menossa askel seuraavaan joka on tämä joustava kotihoidon tuki malli ja uskon että siitä tulee seuraava askel ja yksi lisämuoto näiden jo nykyisten olemassa olevien hoitomuotojen oheen

se on poliittinen linjaus sitä noudatetaan

valitettavaa on tietenkin se että kun työttömyys jyllää ja lisääntyy niin sitä kautta perheiden toimeentulo heikkenee ja ostovoima yhteiskunnallisesti on huonommalla tolalla

näihin tarvitaan kannustavia esityksiä